mutta myös ihan maaseudun asukkaana olen huolissani näistä alempiasteisista teistä ja tiedetään että jo pienillä euromäärillä saadaan hirmuisen paljon aikaan juuri näillä sivuteillä

eli minä toivoisin että ministeri olisi käynyt tutustumassa ja jutellut onko tämä tampereen rantaväylä eli tunnelin rakentaminen tarpeellinen

aina kun pikkasenkin pystytään harmaata taloutta torjumaan niin tämäkin laki sitä ripauksen edistää

arvoisa puhemies

suomen sosiaaliturvajärjestelmässä merkittävä osa sosiaaliturvasta on siis asumisperusteista

nyt esityksellä ollaan sosiaaliperusteista asumisturvaa avaamassa kolmansien maiden kansalaisille mielestäni liian löysin perustein

valiokunnassa olemme käsitelleet tähänkin asiaan liittyen työttömyysturvalain muutosta jossa avataan hyvää suomalaista sosiaaliturvaa sellaisille kolmansien maiden kansalaisille jotka ovat olleet maassamme töissä puoli vuotta ja jotka muutoin täyttävät työssäoloehdon ja ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi työvoimatoimistoon mutta jotka eivät kuitenkaan asu suomessa

se ei poista liikenneongelmia

olemme jättäneet tästä eriävän mielipiteen koska pelkäämme että tästä mallista ajan oloon tulee liian kallis veronmaksajille

siihen kuuluvat muun muassa kansanterveys erikoissairaanhoito ja lapsilisälaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki ja nämä tietysti kaikki aiheuttavat kustannuksia

tällä esityksellä pantaisiin täytäntöön kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta yhdistelmälupadirektiivin yhdenvertaisen kohtelun säännös asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta

tätä emme voi hyväksyä

eun alueella suurimmassa osassa on sosiaaliturva järjestetty vakuutusperusteiseksi jolloin se on helpompi järjestää tasavertaiseksi ja oman maan kansalaisten etuja turvaavaksi

suomessa asumisperusteisuus on kansalaisten etu mutta maahanmuuttokysymyksissä rasite

kyse ei ole nyt tasa arvosta ihmisoikeuskysymyksistä tai yhdenvertaisuusasioista vaan kokonaan uuden instituution perustamisen vaatimisesta

eli tuon tässä esille sen että jos me hyväksymme nämä homo ja lesboavioliitot niin totta kai sitten vaaditaan että moniavioiset ovat oikeutettuja ja samoin sukuneutraaliset ovat vaatimassa

kysytään onko tämä insestiä vai ei

ei välttämättä sillä seksi lähisukulaisten kesken voi olla vapaaehtoisesti yhteisesti sovittua ja molempien haluamaa kunhan ei ole lapsista kysymys

esityksessä rintamasotilaseläkelain muuttamisesta kyseessä on toisaalta pieni muutos mutta rintamaveteraaneille ja kunnille tämä on merkittävä muutosesitys ja myönteinen

meillä suomessa maanpuolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen joka takaa maalle hyvän ja kustannustehokkaan tavan puolustuksen järjestämiseksi

pienillä kunnilla ei ole koskaan ollut vaikeuksia tietää ketkä kunnassa ovat näitä rintamaveteraaneja mutta suuremmilla kaupungeilla ei ole välttämättä ollut oikeanlaista rekisteriä rintamalisän saajista ja näin on monta kertaa kuntoutus jäänyt toteuttamatta

silloin lakiin lisättiin vaatimus kertausharjoituskäskyn lähetyksestä asevelvolliselle vähintään kolme kuukautta ennen harjoitusta

nyt automaattisesti kansaneläkelaitos luovuttaa rintamalisien saajien nimet ja henkilötunnukset vuosittain kunnille

niin kuin täällä ministerikin mainitsi ne ovat aika suuria määrärahoja mitä on jäänyt käyttämättä ja tavoitteena on että sitten kun tämä laki nyt toivottavasti toukokuulla tulee voimaan niin kuin on mainittu niin kaikki veteraanit jotka ovat oikeutettuja kuntoutukseen tai muihin palveluihin ja jotka haluavat päästä kuntoutukseen sinne pääsisivät

viime vuosina poliittiset kriisit ovat kehittyneet yllättäen ja nopeasti aseellisiksi konflikteiksi ja suomessakin on oltava valmius ripeämpään toimintaan jos tilanne sitä vaatii

ilkka kanervan johtama parlamentaarinen selvitysryhmä totesi raportissaan että toimintaympäristön muutos ja suomen geostrateginen asema asettavat perusvaatimukset puolustuksen järjestelylle

suomen sijainti sotilasliiton rajalla ja suurvallan naapurina on otettava huomioon laadittaessa johtopäätöksiä puolustusvoimien mitoituksesta ja kehittämisestä

eli esitys on kerta kaikkiaan tervetullut ja kiitoksen ansaitsee ministeri mutta kyllä annan kiitoksen myös edustaja mölsälle joka on sitkeästi tehnyt näitä lakialoitteita ja kirjallisia kysymyksiä

mutta pääasia on että tämä menee tällä lailla hyvin eteenpäin

nykyisen lain mukaan käsky kertausharjoitukseen on toimitettava reserviläiselle kolme kuukautta ennen harjoitusta ja kertausharjoituksesta voidaan vapauttaa ammatin harjoittamisen opiskelun perhe tai taloudellisten olojen taikka työnantajan tarpeista johtuvasta syystä

kun tätä uutta kuntauudistusta tehdään on tärkeätä että mietitään mikä on valtion tehtävä kunnan tehtävä ja kuntalaisen vastuu

sitten kun puhutaan että rakennuslaki tulee tässä päättäjien kuntakierroksille syksyn aikana niin kyllä pidän erittäin tärkeänä sitä että ensinnä tiedetään miten sosiaali ja terveyshuolto järjestetään ja sitten vasta puhutaan millä käsillä se valmistetaan

yksi keskeisin muutos lakiesityksessä onkin tämän minimiaikarajan poistaminen jos harjoituksessa olisi kyse sotilaallisen valmiuden joustavasta kohottamisesta ja kun suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve tätä edellyttäisi

päätöksen harjoituksen järjestämisestä nopeutetussa menettelyssä tekisi tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä

täällä on keskusteltu että tampere helsinki jyväskylä ovat suorastaan huonolla mallilla mutta uskallan väittää edelleen että oma kuntani pirkanmaa on paras yrittäjyydessä ja myös puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle

puolustusministerin tulee olla päätöksenteossa läsnä ja lausua asiasta käsityksensä minkä lisäksi myös pääministerillä on oikeus olla läsnä ja lausua oma kantansa

esitykset on tarkoitettu käyttöön otettaviksi siis ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa ja nimenomaisesti toiminnan välittömään käynnistämiseen

näitä ovat erittäin nopeat tilannekehitykset kuten esimerkiksi hybridiuhat

kyseessä olisi poikkeuksellinen menettely jota siis käytettäisiin vain kun turvallisuuden ylläpitäminen ei muilla tavoin ole mahdollista

nyt ehdotetaan että näitä enimmäisaikoja kaksinkertaistetaan ja tämä onkin perusteltua sillä monimutkaistuvat asejärjestelmät vaativat tietyiltä avainasemassa olevilta asevelvollisilta entistä enemmän harjoittelua

tähän asevelvollisuuslakiin saamme huomenna paneutua puolustusvaliokunnan käsittelyssä

ministerin puhetta kuunnellessani kiinnitin huomiota sanoihin virkistyskäyttö ja maisemanhoito metsänomistajan valinnanvapauden lisääminen luonnon monimuotoisuus uudet elinympäristöt luontaisen uudistamisen lisääminen joka kuulosti lähinnä metsien heitteillejätön lisäämiseltä

itse muistan kohdaltani jos mennään mäkipään puheeseen että olen ollut istuttamassa metsää kun olin seitsemänvuotias ensimmäisen kansakouluvuoden jälkeisenä kesänä

arvoisa puhemies

mitään varmoja takeita ei ole ja puheista päätellenkin hallituspuolueen edustajatkaan eivät ole olleet varmoja onko tämä käsiteltävänä oleva tukipaketti jota nyt ollaan hyväksymässä oikea vaihtoehto

istutin sata männyntaimea

kun suomessa ensimmäisiä kertoja käsiteltiin kreikkaan annettavaa tukirahoitusta silloin pääministeri vanhanen kertoi sijoituksen olevan taloudellisesti tuottavan

tuota samaista mantraa on toistellut myöskin nykyinen pääministeri

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan että metsälakiin tehtäisiin merkittäviä sisällöllisiä muutoksia metsätalouden sekä puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytysten edistämiseksi maanomistajan omaisuudensuojan parantamiseksi metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja metsälain valvonnan tehostamiseksi

miten kreikka pystyisi noudattamaan uusia entistä tiukempia ehtoja kun samanaikaisesti taloustilanne kurjistuu ja kansa nousee barrikadeille

edustaja kiviniemi oli aamu tvssä tänään sitä mieltä ettei kreikka ole hoitanut omaa osaansa tukipaketin ehdoista ja siksi hänen aikaisemmin myönteinen tukipakettikantansa on muuttunut

jos halutaan edistää teollisuuden toimintaedellytyksiä niin metsänomistajat joutuvat luopumaan puistaan huomattavasti nykyistä pienemmillä hinnoilla

nykylainsäädännön puitteissa on kasvatettu talousmetsiä joissa on tähdätty metsän uudistamiseen päätehakkuiden jälkeen

selvää on kuitenkin se että lasku kasvaa jokaisesta lisäpaketista vaikka vakuusneuvotteluilla yritetään kansaa hämätä

nokian jäljille ovat lähteneet maailmaa vallatessaan ja nythän me kaikki tiedämme mihin nämä jäljet johtavat huolimatta siitä miten paljon yhteiskunta tällaista teollisuutta tukee

arvoisa puhemies

kun hallitus budjettiriihessään päätti vanhuspalvelulain voimaantulosta ja sisällöstä elokuun lopulla silloin aamulehti otsikoi

kuitenkin työllisyys ja valtiontalousnäkökohtien vuoksi suomessa tulee jatkossakin mahdollistaa metsä ja sahateollisuuden toiminta

tiedossa on että tämäkin yritys voi mennä täysin poskelleen jo kreikan huhtikuun parlamenttivaalien jälkeen

hoitajamitoitus jäi porvarien jyrän alle

vaikka tukipakettisopimus on kreikassa allekirjoitettu onko vaalien jälkeen hallinnoimassa sellainen parlamentti joka hyväksyy tehdyt sopimukset

käyköhän tässä näin

tämä onkin hyvä asia sillä suomen tienvarret ovat täynnä erilaisia risukoituneita sanoisinko monimuotoisia taimikoita

vanhuksille uskotellaan että he ovat taakka tälle yhteiskunnalle siitä huolimatta että he ovat tehneet pitkän päivätyön ja rakentaneet tämän maan tämän hyvinvointivaltion jonka pitää pystyä huolehtimaan jokaisesta kansalaisestaan

arvoisa puhemies

päinvastoin tiukalla talouskuurilla ajetaan kreikkalaisten toimeentulon mahdollisuudet niin ahtaalle että useissa tapauksissa puhutaan jopa nälänhädästä

jotenkin surulliselta näyttää kuitenkin että valtion varoin hyviä metsiä tuhotaan katkomalla runkoja ja edistämällä lahovikojen syntyä metsiin

ikääntyneiden ihmisoikeuksia poljetaan paikoin törkeällä tavalla maassa jota jotkut vielä kutsuvat hyvinvointivaltioksi

kun säästötoimet aloitetaan minimipalkoista jotka eivät kreikassakaan kovin korkeita ole on ymmärrettävää että kansa osoittaa mieltään hallintoa vastaan

ehkä tämän vielä ymmärtäisin tässä pääkaupungin lähellä elämyksellisinä aarniometsinä joissa kaupunkilaiset voisivat viettää vapaa aikaansa

suomessakin moniavioisuus voi kasvaa näin maahanmuuton lisääntyessä ja silloin tietysti sitä kannattavat voivat myös vaatia sitä ettei heitäkään syrjitä seksuaalisen suuntautumisen perusteella

useat talouden asiantuntijat ovat sanoneet jo kuukausia sitten että talousarviomme perusteet ovat täysin murentuneet

ajokki korotetut noikin että halli kun saksan hallituksen sisäministeri on esittänyt että kreikan tulisi erota eurosta löytyisiköhän suomen hallituksesta yhtä ryhdikästä ministeriä joka vastaavaan esityksen antaisi julkisuuteen

ongelma vain on että monet tällaiset kohteet sijaitsevat niin kaukana taajemmasta asutuksesta ettei kansalaisilla ole mahdollisuus näihin kohteisiin tutustua varsinkaan sen jälkeen kun entiset nokian nerot saavat seurantajärjestelmänsä kuntoon ja yksityisautoilun kilometriverot lankeavat maksettaviksi

vaikka kuinka myönteisesti ja sinisin silmin katsottaisiin euroopan ja euron kriisiä kyllä sieltä suomenkin maksettavaksi laskua lankeaa

kyllä kaikki on mahdollista mutta jokaisella on omat mielipiteensä ja minä ainakin pidän tästä nykyisestä avioliittolaista hyvin kiinni

mutta jokaisella saa olla omat mielipiteensä

suomen poliitikoille jotka ovat näistä tukipaketeista vastuussa sopii tietysti aina paremmin mitä pitemmälle tätä järjestelmää pystytään tekohengittämään

usein vanhainkotiasiakkaat kärsivät aliravitsemuksesta tai virheellisestä ravitsemuksesta ja näihin ongelmiin ei välttämättä puututa eikä niitä tunnisteta

kuntauudistushanke jota hallituksen toimesta ollaan nyt viemässä eteenpäin on kaikkien aikojen suurin yritys saada kunnallista demokratiaa keskitettyä yhä pienemmälle kansalaispiirille

jatkuva kasvatus sopii maatilojen yhteydessä oleviin metsiin joissa viljelijä itse valitsee ja hakkaa puut metsästään ja pitää huolta myös metsän kasvun tulevaisuudesta

me kannamme huolta tulevista veronmaksajista nuoristamme

ne laskut voivat olla niin synkeitä että luulen monen poliitikon hakevan turvapaikkaa eu maiden ulkopuolelta tai sitä ennen suomalaisesta virkamiesportaasta

hoitajakoulutuksessa tulee entistä enemmän huomioida palvelusuuntautuneisuus eli vanhusten hoito kotona tai laitoksissa vaatii erilaista asennetta kuin esimerkiksi potilashoito terveyskeskuksissa

näin kuntademokratiaa kavennettaisiin enemmän kuin koskaan ennen suomen historiassa

mitä hallitus aikoo tehdä tämän nuorison hyväksi

nyt ei euroopassa eikä suomessakaan ole enää kysymys kreikan auttamisesta vaan siitä että luopumalla tästä järjettömästä tukipolitiikasta tunnustettaisiin eu ja europolitiikan epäonnistuminen

millä heidät saadaan mukaan yhteiskuntaa rakentamaan

kiitos ministerille tästä metsälaista

hallitus on pienentämässä koulutusmäärärahoja eri alueilta samoin leikataan oppisopimuskoulutuksen määrärahoja

yhtenä tärkeänä osana vanhustenhoidossa on kotihoito ja sen kehittäminen sekä omaishoito joka on selvästi edullisin hoitomuoto

ei hallituksella ole kovin vakavaa aikomustakaan ottaa tosissaan tätä nuorten saamista mukaan esimerkiksi koulutukseen tai työelämään

tässä toivoisi ryhtiä ennen kaikkea suomalaisilta poliitikoilta vaikka se tapahtuisi selkeästi takkia kääntämällä niin kuin se on tapahtunut keskustalla

näin oli myös keskustan hallituskaudella pakkoa käytettiin muun muassa silloin kun sipoon kunnasta osa liitettiin helsinkiin ja pallastunturit siirrettiin kittilän kunnasta muonioon

siihen voi olla monia syitä esimerkiksi se että kaupunkilaismetsänomistajat eivät tiedä metsiensä mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

silloin ainakin päästäisiin tasapuoliseen asioiden käsittelyyn

kannatan myös edustaja soinin tekemää ehdotusta joka tarkoittaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

herra puhemies

omaishoitajille jotka tekevät arvokasta työtään melko olemattomalla palkkiolla ja siitäkin kehdataan vielä verottaa hallituksen talousarvio ei lupaa mitään parannusta

olisimme odottaneet että omaishoidon palkkion maksatus olisi eri puolueiden vaalilupausten mukaan siirretty kelalle ja saatu maksu kaikille saman arvoiseksi kunnista riippumatta

pelkästään laitoshoidon mitoituksellakaan ei ratkaista esimerkiksi kotihoidon henkilökuntatarvetta

ympäristöministeriö aivan oikein jatkaa kosteus ja hometalkoot ohjelman toteuttamista todennäköisesti ei kuitenkaan aivan tosissaan koska alkuunkin pienet määrärahat kutistuvat myöhemmille vuosille

vaikka sirkka liisa kivelä on sanonutkin että kuntia pitää vaatia hoitamaan vanhuksensa kunnolla näin yksioikoinen asia ei ole

samat ikääntyvät ihmiset asuvat edelleen samoilla alueilla

ainoa muutos kuntaliitosten jälkeen on että palvelut haetaan entistä kauempaa

rakennukset joissa ongelmia on todettu on rakennettu senaikaisten rakennusmääräysten mukaisesti joten asia on sekä rakennuslain että valvonnan vastuulla